siinä esitetään kritiikkiä monessa kohdassa ja se lause josta äänestettiin edustaa täysin toisenlaista linjaa kuin se kritiikkiosuus mikä siinä valiokunnan mietinnössä on

tästä saattaa tulla se mielikuva että puhuin ikään kuin omiani kun kerroin myös ne kritiikkiosuudet mitä valiokunnan mietinnössä on mutta pidin tarpeellisena kertoa myös sen osuuden jossa esitetään toiseen suuntaan meneviä näkemyksiä

mitä tulee näiden tasa arvovaikutusten arviointiin niin tässä salissa on useaan kertaan vähän vähätelty niiden merkitystä

mutta haluaisin nyt valiokunnan puheenjohtajanakin muistuttaa että meidän perustuslakimme lähtee siitä että tällaisia vaikuttavuusarvioita tehdään

sitten tässä keskustelussa on korostunut nyt puhun taas enemmän ehkä henkilökohtaisesti se että tämä on ikään kuin pois niiltä jotka jäävät vuorotteluvapaalle

näinhän tässä monessa kriteereiden tiukennuksessa käykin mutta itse näen tämän nimenomaan toisinpäin

se on se paljon suurempi ongelma joka on juuri tällä hetkellä suhdannepoliittinen ongelma tämän lain tiukennusten suhteen

arvoisa puhemies

kun edustaja virtanen haastoi vastaamaan tähän arvokkaaseen elämään niin toteaisin että vanhuksen oikeus arvokkaaseen elämään ei tässä laissa poistu mutta se poistuu laitoshoivan kriteereistä

ja samassa pykälässä sanotaan että pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaava sosiaali ja terveyspalvelu on toteutettava niin että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi merkitykselliseksi ja arvokkaaksi

elikkä hiukan on sellainen olo kuin silloin kun jokunen vaalikausi sitten tässä salissa säädettiin laki jossa puhuttiin lievästä raiskauksesta ja moni ajatteli että se tarkoittaa sitä että raiskauslainsäädäntöä lievennetään kun tosiasiassa oli kyse siitä että laki toi mukaan sellaisetkin tilanteet tuomittaviksi joita aikaisemmin ei tuomittu

vertaaminen on ehkä huono kielikuva mutta se kuvaa vain sitä että joskus me miellämme tietyt sanat jonkun asian symboliksi ja ajattelemme että jos ne siirtävät paikkaa niin tuo asia katoaa jonnekin

nythän lääketieteellinen peruste potilasturvallisuuteen liittyvä peruste ja asiakasturvallisuuteen liittyvä peruste ovat laitoshoivan edellytyksinä mutta samaan aikaan todetaan että laitoshoidon vähentämisessä keskeinen tavoite on nimenomaan terveyskeskusten vuodeosastoilla tapahtuvan hoidon ja huolenpidon vähentäminen ei niinkään esimerkiksi uusissa saneeratuissa vanhainkodeissa laitoshoivan vähentäminen

ja esimerkiksi tuo asiakasturvallisuus ja potilasturvallisuus on määritelty siten että se varmasti tähtää tähän arvokkaaseen vanhuuteen mutta yhtä kaikki lain tarkoitus varmasti on vähentää terveyskeskuksissa ihmisten asumista ja elämistä

eli kyse on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä

työvoiman palvelukeskukset elikkä typit on varmaan tutumpi nimitys sille että pitkäaikaistyöttömiä on palveltu yhdessä niin työhallinnon sosiaalitoimen kuin kelan yhteisissä palvelupisteissä

nuorten kohdalla valiokunta lähtee siitä että nuori pitäisi voida ohjata näihin palveluihin jos hän niitä tarvitsee jo varhemmin kuin tuon kuuden kuukauden täyttyessä mutta lähtökohta on se että tarve on se joka ratkaisee

monialainen yhteispalvelu alkaa itse asiassa tämän lain mukaan intensiivisellä enintään kolmen kuukauden kartoitusjaksolla jona aikana työttömän palvelutarve arvioidaan monialaisesti ja hänen kanssaan tehdään tuossa vaiheessa yksi työllistymissuunnitelma eli tiivistetään niitä suunnitelmia joita nyt eri hallinnonaloilla on tehty yhdeksi yhteiseksi työllistymissuunnitelmaksi ja siinä sovittaisiin työvoima sosiaali terveys ja kuntoutuspalveluista

valiokunta on ollut huolissaan siitä että tuo kartoitusjakso on määritelty kolmeksi kuukaudeksi koska tietyissä tapauksissa kyse on myös terveydenhuollon palveluista ja jos tarvitaan vaikkapa erikoislääkärin vastaanottoa niin saattaa olla että sitä joudutaan odottamaan useita viikkoja

näissä tilanteissa tuo kartoitusjakso voisi olla hieman pidempikin jotta saataisiin kaikki tarvittavat lausunnot ja päästäisiin tekemään järkevää työllistymissuunnitelmaa

valiokunta on pitänyt hyvänä sitä että asiakkuuden kestoa ei määritellä vaan kesto määräytyy yksilökohtaisesti nimenomaan asiakkaan tarpeen mukaan

tavoitteena kuitenkin pitää olla se että asiakkuudet eivät ole loputtomia vaan sieltä monialaisesta palvelukeskuksesta siirrytään muihin toimenpiteisiin kuten aktiivisen työvoimapolitiikan toimiin

hallituksen esityksessä on lähdetty siitä että jokaisen työ ja elinkeinotoimiston alueella tulisi olla vähintään yksi toimijoiden yhteinen yhteispalvelua tarjoava toimipiste

valiokunta on esittänyt huolensa siitä että nämä asiointimatkat eivät saa muodostua liian pitkiksi koska kyse on itse asiassa henkilökohtaisesta kasvokkain tapahtuvasta palvelusta jonka pitäisi ihannetilanteessa olla työssäkäyntialueittain perustuvissa toimipisteissä

valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että useilla pitkään työttömänä olleilla ihmisillä on terveydellisiä ongelmia enemmän kuin keskivertoisilla työssä käyvillä ihmisillä ja valiokunta yhtyy omassa kannanotossaan sosiaali ja terveysvaliokunnan näkemykseen siitä että terveyserojen kasvun pysäyttämiseksi on erittäin tärkeää kartoitusjakson aikana kartoittaa myös terveyteen liittyviä kysymyksiä

valiokunta pitää tärkeänä sitä että jatkossakin näissä palvelupisteis sä tehtäisiin myös eläkekartoituksia ja autettaisiin ihmisiä eläkkeelle jos ilmiselvästi kyse on sellaisesta sairaudesta joka aiheuttaa työkyvyttömyyden

valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että yhteispalvelun toimipisteissä tulee olla saatavilla säännöllisesti terveydenhoitajan palvelut

myös kelan tulisi pystyä tarjoamaan yhä enemmän nimenomaisesti pitkäaikaistyöttömille räätälöityä kuntoutusta koska se usein muodoltansa on hieman erilaista kuin muun väestön

aikaisemmin täällä puhuimme kuntouttavasta työtoiminnasta ja valiokunta kiinnittää huomiota siihen että silloin kun ihmisiä ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan niin pitää muistaa lain merkitys ja se että sinne ohjataan asiakkaita jotka hyötyvät palvelusta ja että kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatuetun työn välillä on selkeä ero

sosiaali ja terveysvaliokunta kiinnitti huomiota siihen että kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain täsmentäminen pitäisi saada aikaiseksi ja työelämä ja tasa arvovaliokunta yhtyi tähän kantaan

monipalvelun idea on se että tieto kulkisi niin sosiaalitoimesta kelasta kuin työhallinnosta ja jotta aitoon monialaiseen palveluun päästään niin eri viranomaisten pitäisi saada toisen toimialaan kuuluvaa tietoa

tässä laissa oli säädetty tietyt edellytykset miten arkaluonteista ja salassa pidettävää tietoa voidaan käsitellä siten että kuitenkin asiakkaan tietoturva ja yksityisyys säilyvät

perustuslakivaliokunta kiinnitti omassa lausunnossaan huomiota siihen että tuo pykälä on muotoiltu vähän löysästi ja siinä on epätäsmällisyyksiä ja niinpä valiokunta täsmensi näitä salassapitosäännöksiä tuon tiedon saantia ja käyttöoikeutta siten kuin perustuslakivaliokunta toivoi

periaatteessa se että kunta osallistuu enemmän pitkään työttömänä olevien ihmisten palveluihin ja aktivointiin on ehdottomasti kannatettavaa

mutta tässä laissa on lähdetty siitä että ihan kaikkia kustannuksia ei täysimääräisesti kompensoida kunnille ja kun kuntien taloustilanne on vaikea niin valiokunta on ollut huolissaan ja peloissaan siitä että ei kävisi niin että esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa mennään siitä missä aita on matalin ja laatu kärsisi silloin ja sitä kautta pitkällä aikavälillä vaikuttavuus

valiokunta on ollut myös huolissaan siitä että lyhyellä tähtäimellä saattaa olla edullisempaa maksaa niin sanottuja sakkomaksuja kuin huolehtia aktivoinnista vaikka aktivointi pitkällä aikavälillä tuottaakin parempia ja pysyvämpiä tuloksia myös taloudellisesta näkökulmasta vaikka ennen muuta inhimillisestä näkökulmasta

yhtä kaikki valiokunta pitää tätä lakia kannatettavana ja perusteltuna vaikka onkin huolissaan siitä miten näiden työvoiman palvelukeskusten resurssit riittävät ja miten me saamme tähän maahan riittävän verkon jotta työttömien asiakasmatkat eivät muodostu mahdottomiksi ja miten kuntien rahat riittävät

yleiskeskustelu on päättynyt